kysynkin tässä nyt teiltä

oletteko siis päätymässä siihen että voitte helpottaa julkisen sektorin työllisyyttä ja tavallisten työssä käyvien ihmisten pärjäämistä sillä että tulette vastaan suuntaamalla verohelpotuksia näille pieni ja keskituloisille ihmisille

kiitos

kouluterveystutkimukset viime vuosilta osoittavat että oppilaat kokevat vaikeaksi lääkärin psykologin tai kuraattorin vastaanotolle pääsemisen

silti he ovat monilla tavoin myös heikko osaisimpia

opiskelupaikkoja on oltava riittävästi

voi myös vene on kaksi

jos tämäkin on osa puhemies kannata jussi uotin varoista kuin miesten erotti numero kaksikymmentäviisi risto

osa poimi scan auton kanssa kalle varapuhemiesten ehdotuksen numero kaksikymmentä osuus perussyy voi myöskään este musta taivas voi myös tehdä numero kaksikymmentä seits ja

kyse on siitä että hallitus on paikkaavinaan valtiontaloutta leikkaamalla apua tarvitsevilta yhteiskunnan vähäosaisilta

jyrki aho ja

on tehty virrasta poikkeavia ehdotuksia

pidempi ja avustaja kari mänty syöksyykö

äänestyksessä

äänestyksessä

eniten menettävät suurta vuokraa maksavat pienituloiset eläkeläiset

me vihreät olemme sitä mieltä että perusopetuksesta missään tapauksessa ei pitäisi enää leikata ja ymmärsin ennen joulua eduskuntakeskusteluissa että hallitus on palauttamassa rahaa perusopetukseen mutta olitte keskuudessanne sitoneet tämän palauttamisen siihen mitä hallitus päättää päivähoito oikeudesta ja kotihoidon tuesta

jo nyt kaikkein köyhimpiin suomalaisiin kuuluvat yksin asuvat vanhukset suurissa kaupungeissa

vihreän eduskuntaryhmän näkemys on se että myös vaikeina taloudellisina aikoina on mahdollista tehdä veropolitiikkaa jossa parannetaan pienituloisten ja vähävaraisten asemaa

risto

ihannetapauksessa peruskoulu tukee jokaisen lapsen mahdollisuutta kasvaa omassa yksilöllisessä tahdissaan rohkaisee lasta toteuttamaan omia taipumuksiaan ja aktiivista kansalaisuuttaan

haluaisinkin kuulla missä ne perusopetuksen rahat viipyvät

sen vuoksi me teimme veroratkaisun jonka olemme esitelleet myös täällä salissa jossa kunnallisveron perusvähennystä olisi korotettu roimasti ja rahoitettu se osinkoveroja kiristämällä mikä on perusteltu toimi koska osinkojen kevyt verotus tällä hetkellä kasvattaa tuloeroja

sipilän hallitus puhuu usein vähän halventavaan sävyyn tempputyöllistämisestä mutta kyllä asia on niin että tässä ajassa pitäisi käyttää kaikki mahdolliset temput jotta saataisiin ihmisiä työllistettyä

toisin sanoen te lisäätte kansalaisten riippuvuutta toimeentulotuesta ja te lisäätte kuntien menoja jolloin kuntien paine korottaa kunnallisveroa kasvaa

taito ja taideaineiden määrän vähentäminen edellisen tuntijakouudistuksen yhteydessä oli virhe

talouden arviointineuvosto jota hallituskin on täällä monesti siteerannut kritisoi hallitusta siitä että päätöksissänne te ette ota huomioon sitä miten erilaiset päätökset osuvat samoihin ihmisryhmiin ettekä myöskään käytä riittävästi verotusta elementtinä jolla voitaisiin kasvattaa oikeudenmukaisuutta ja välttää kaikkein kipeimpiä leikkauksia

arvoisa puhemies

äänestyksessä

siinä mielessä olen hyvin pahoillani siitä että työministeri nimenomaan vastaa vähän tällä tavalla vähättelevästi kysymykseen siitä voisiko hallitus harkita lisäävänsä työllistämisen määrärahoja

puhemies

viime kaudella säädettiin väliaikainen laki siitä että jos henkilö joka on pitkäaikaistyötön työllistyy niin hän saisi pitää muutaman kuukauden ajan työmarkkinatukensa huolimatta siitä että hän työllistyy

miten vastaatte tähän talouden arviointineuvoston kritiikkiin

heikkokuntoinen vanhus ei voi muuttaa tuettuun palveluasumiseen koska toimeentulo pienenee eikä masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutunut nuori voi muuttaa yhteen ystävänsä kanssa koska tuet leikkautuvat

voisitteko tässä tilanteessa harkita että kokeiltaisiin julkisella sektorilla sitä että jos henkilö työllistyy vaikka työttömien yhdistykseen tai muihin kolmannen sektorin palveluihin niin hän saisi pitää työttömyysrahansa

arvoisa puhemies

olen erittäin hämmästynyt ed

zyskowiczin puheenvuorosta jossa hän totesi että hallituksen tekemät tulonsiirrot kaikkein pienituloisimmille ovat vastuutonta politiikkaa

tämä hallitus sentään eroaa positiivisesti edellisistä hallituksista nimenomaan siinä että on tehty oikeudenmukaista politiikkaa siinä että on korotettu kaikkein pienimpiä sairauspäivärahoja esimerkiksi on päätetty takuu eläkkeestä ja opintorahaa on nostettu enemmän kuin kaksi edellistä hallitusta yhteensä ja niin edelleen

on hyvin surullista ja samalla käsittämätöntä että hallitus yrittää ratkaista vientiteollisuuden ongelmat sillä että laitetaan pienituloiset pienipalkkaiset kaikkein köyhimmät ihmiset lapset ja vanhukset maksamaan

kielten opetusohjelma tulee kalliiksi eikä haja asutusalueilla välttämättä ole resursseja tai riittäviä oppilasmääriä kaupunkiseutujen kanssa saman tasoisen opetuksen tarjoamiseen

siksi lääkekorvauksilla on heille suuri merkitys

ihmiset ovat käyneet minultakin kysymässä tässä parin viime päivän aikana eikö suomen hallitus tunne työelämää ollenkaan

kysyisin hallitukselta sitä että kun edessä on taloudellisesti vaikeita vuosia ja tulee olemaan aika vaikeaa tehdä uusia tulonsiirtoja niin miten kuitenkin voitaisiin tehdä oikeudenmukaista politiikkaa esimerkiksi sillä tavalla että helpotettaisiin työttömien ja pienituloisten asemaa koska kaikki ihmiset eivät ole työelämässä tai kaikille ei riitä työpaikkoja

se on riski niin fyysiselle jaksamiselle kuin mielenterveydelle

millä tavalla teistä on oikein että juuri näiden ihmisten palkkaa jotka tekevät kaikkein raskainta työtä tässä yhteiskunnassa usein kaikkein pienimmällä palkalla te leikkaatte

tieto ja ymmärrys kestävän kehityksen edellytyksistä luonnon toiminnasta sekä käsitys itsestä osana luonnon kokonaisuutta ovat edellytyksiä ympäristön kannalta kestävälle elämäntavalle

erityisesti korotukset kohdistetaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon kotona annettaviin palveluihin sekä palveluasumiseen juuri niihin palveluihin joita eläkkeensaajat muita enemmän tarvitsevat

sen päälle saat asumistukea ja jos asumistuki ei riitä niin saat toimeentulotukea

mutta nykyisen järjestelmän ongelma on se että nämä sosiaalietuudet muodostavat ikään kuin katiskan josta työttömän köyhän on hyvin vaikea ponnistella ulos

miten te voitte perustella tämän

arvoisa puhemies

ensi vuodelle esitetty kunnallisveron perusvähennyksen korotus on kuitenkin minimaalinen eikä vaikuta juuri lainkaan eläkeläisten verotukseen

eli köyhällä olisi mahdollisuus perustulojärjestelmässä kohentaa omaa elämäntilannettaan päästä ulos sieltä köyhyyden katiskasta ja esimerkiksi aikuisen työttömän ihmisen olisi mahdollista kouluttautua

melkein jokaisella vierailulla oppilaat ovat ottaneet esiin koulussa kohtaamansa kiusaamisen nimittelyn ja jopa väkivallan

juuri tänään saatiin uutinen että hallitus on poistamassa aikuiskoulutustuen tai vähintään muuttamassa sen lainapainotteiseksi

rasistinen kohtelu on monen suomalaisen koululaisen arkipäivää

arvoisa herra puhemies

nämä lapset eivät ole ulkopuolisia he ovat meidän lastemme ystäviä he ovat meidän kavereitamme naapureitamme kanssakulkijoita lähimmäisiä

kuitenkin jo nyt vanhustenhuollon kentältä kuuluu huolestuttavia uutisia

tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan vanhuspalveluissa ei ole aikaa kohdata ikääntynyttä ei aikaa tehdä mitään muuta kuin pakolliset hoitotoimet

yhtäältä vaaditaan että pitää elää ajassa toisaalta kritisoidaan sitä että hallitus on valmis tarkistamaan hallitusohjelmaa esimerkiksi talouden suhteen jos ajat muuttuvat

asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokoukseen järjestelmä

rasismin ja muukalaispelon torjumisessa ja myötätuntovajeen umpeen kuromisessa suomalaiset peruskoulut ovat merkittävässä asemassa

antoine sosiaaliturvaosasto antoi meidän valiokunnallemme lausunnon joka oli hyvin kriittinen ja jossa todettiin että tämä lakiesitys vaarantaa itsensä työllistävien taide ja kulttuurialan työntekijöiden mahdollisuuden saada työttömyysturvaa